arvoisa herra puhemies

on helppo yhtyä valiokunnan varapuheenjohtajan esille tuomiin näkemyksiin vaikkakin itse haluaisin sanoa että vaikka pykälistöön on pieniä muutoksia niin ne ovat ehkä hiukkaa enemmän kuin vain valtuudet

on erityisen tärkeää että määräaikaisiin työehtosopimuksiin otetaan sen ketjuttamisen osalta aiempaa työsopimuslain määrittelyä tiukempi kanta

toivotaan että tämä edistää kuitenkin sitä mahdollisuutta että ne työntekijät jotka rohkenevat lähteä lainvastaista kohtelua oikeudessa peräämään uskaltaisivat tarttua tähän tilaisuuteen

tällaista välinettä tarvitaan tässä maassa ehkä juuri tässä tilanteessa ja on pakko sanoa että tätä välinettä olisi tarvittu jo hetki sitten

on erityisen tärkeätä että valtiovalta sinällään omistamansa tesin kautta voi reagoida siihen että kun meillä on mahdollisesti tulevia asioita jotka vaativat nopeaa reagointia me näemme kansallisesti markkinoiden ja markkinatalouden ehdoilla tärkeäksi lähteä mukaan sellaiseen toimintaan joka turvaa tässä maassa teollisen hyvän bisneksen mutta myös samalla turvaten sen alan ehkä mahdollista työllisyyttä oli mistä alasta hyvänsä kysymys

vuokratyöntekijöiden osalta tämä on erityisen vaikea tilanne ja edustaja mustajärven esille ottamat nollatyöehtosopimukset aiheuttavat tällä hetkellä työmarkkinoilla erittäin suurta painostustoimintaa ja voivat johtaa erittäin epäoikeudenmukaiseen kohteluun

henkilö joka kirjoittaa työsopimuksen alle on siis töissä eikä ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan

hänellä on työsuhde mutta ei välttämättä tuntiakaan töitä koko viikkona

on hyvä todeta myös se että tämä palomuuri on nimenomaan valiokunnan näkemyksen mukaan erittäin tärkeä

tämä ristiriita pitäisi nyt selkiyttää niin että tämmöinen ei ole mahdollista vaan takuupalkalla pystyttäisiin turvaamaan niiden vuokratyöntekijöitten asema joihin sovelletaan tätä nollatyöehtosopimusta tai asetuksella määriteltäisiin että ei voi olla mahdollista että työsuhde jossa ei ole työtä olisi kuitenkin työsuhteinen ja ihminen syrjäytyisi ansiosidonnaiselta päivärahalta

kun tiedetään että meillä on nimenomaan kasvun ongelmia niin peräisin ihan yhtä lailla kuin edustaja pekkarinenkin mitkä ovat ne välineet joita nyt tavallaan peräänkuulutatte

me tarvitsemme tähän sellaisen selkeän näkemyksen että meillä ei tesin nykyinen toiminta saa vaarantua mikäli olemme joissakin muissa projekteissa mukana

cleantech ala biotalous

sitä saarnaa me olemme täällä kuulleet ja me kaikki olemme siinä vahvassa uskossa että se on meidän pelastuksemme mutta missä ovat ne välineet joilla me saamme kehittymään tänne niitä cleantech alan yrityksiä

siltä osin on erittäin hyvä että valiokunnan mietinnössä joka on yksimielinen ollaan sitä mieltä että tämä tulee turvata ja valtion siinä mielessä sitten olla aktiivinen ja mahdollistaa nämä toimet niin että tesin nykyinen toiminta ei pk sektorilla erityisesti vaarannu vaan että tämä sitten erityisin pääomittamistoimin voidaan hoitaa

olisiko nyt se aika että vaikkapa kaksinkertaiset poistot otettaisiin käyttöön kun tällaista uutta teknologiaa otetaan käyttöön jotta tähän maahan todella saataisiin niitä referenssilaitoksia jotka tuovat työllisiä työpaikkoja

yhdyn lähes kaikilta osin edustaja rajamäen puheenvuoroon mutta haluan kyllä korostaa sitä että ei myöskään aivan ideologisista syistä pidä vastustaa sitä jos meidän rataliikennettämme pystyisi vieläkin enemmän kehittämään

no nyt tuli pieni erhe mutta

ja kyllä minä toivoisin et tä vaikkapa poriharjavaltakokemäki välille voisi kunnallinen palveluntuottaja tuoda lisää henkilöliikennettä ja sitä kautta ihan oikeasti kehittää meidän raideverkostomme hyödyllisempää käyttöä

arvoisa puheenjohtaja

pidän erittäin kannatettavana että tällainen lain muuttaminen tulee eduskunnalle ja toivon että eduskunta voisi yksimielisesti olla tämän hankkeen takana

samoin ehkä näissä uudistusvaiheissa pitää erityisesti keskittyä siihen että meidän pitää nyt kumipyörillä oleva rautateiden liikennekuorma pystyä saamaan takaisin raiteille ja sitä kautta tehostaa meidän raideliikennettämme

se mitä me täällä voimme tehdä on se että me voimme luoda lainsäädännöllä mahdollisuuden suitsia sitä niin että pelkästään rahalla ei voi tänne tulla

nyt vain pitää palauttaa myös se että emme ole hurskastelemassa tiettyjen asiakirjojen julkisuudella vaan myös sisäistämme tämän tänne pohjoismaihin otamme tämän myös ihan kotiin opiksi että olemme myös kaikkien asiakirjojen julkisuuden kannalla

olemmeko koskaan tasavertaisessa asemassa

emme varmasti olekaan sen mediajulkisuuden vuoksi mutta aivan varmasti maakunnassa toimivat henkilöt jotka ovat mahdollisesti myös tehneet pieniosaisten eteen töitä ovat ehkä samanlaisessa asemassa kuin julkisuuden henkilöt näitä pitää vähän peilata sillä lailla

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta tärkeää on se että me voimme tarkastella sitä voiko pelkästään rahalla tehdä ja ratsastaa

edustaja mustajärvi toi varmasti tietyistä syistäkin erittäin ansiokkaasti esille mitä tässä asiassa on tehty ja mitenkä asioita olisi pitänyt vielä johdonmukaisemmin viedä päätöksentekoon ilman katkoksia

valtion omistusohjauksesta vastaava ministeri hautala on tuonut esille että viinaa voisi tehdä joku muukin kuin valtion yritys

siihen meillä on edellytykset siihen me voimme puuttua

arvoisa herra puhemies

mitenkä teidän ministeriössänne on otettu vastaan se uhkakuva että yksityinen omistaja tulisi altian omistajaksi sitä kautta

on tärkeätä että tämä asia saadaan lopulta ratkaisuun sillä voidaan sanoa että suomessa yritykset kouluttavat kyllä henkilöstöänsä mutta tähän asti koulutuksen jakautuminen eri henkilöstöryhmittäin on ollut hyvin kirjavaa

tässä uudistuksessa tulisi huomioida se että nimenomaisesti tekniikaltaan täysin samanlaiset autot eivät voisi olla erilaisen verokäytännön piirissä

täytyy kuitenkin sanoa että tämä esitys ja ne perustelut mitä kaiken kaikkiaan tähän on hallituksessa tehty ovat johdonmukaisia hyvin suunniteltuja ja mikä kaikkein tärkeintä tässä tasavertaisuus muita maatalouselinkeinoja harjoittavien yrittäjien kanssa tulee nyt samalle viivalle

edustaja kärnä toi esille tärkeän asian eli resurssit mutta ei pelkästään niin että resursseja suunnattaisiin kaakkois suomeen missä rajan ylitykset tapahtuvat sillä länsirannikon satamat ovat kuitenkin konttiliikenteen vuoksi se keskeinen maahantuonti ja vientisektori joten siellä pitää olla ne riittävät resurssit jotta kaakkois suomen ja itä suomen rajanylitysasemilla joustavasti voi tämä rajanylitys tapahtua mutta tullaaminen tapahtuu jo

nyt tässä muutoksessa ja sopimuksessa mikä kolmikantaisesti on ensin saatu pohjalle on erityisen tärkeä seikka huomioida se että nyt yritykset ottaisivat tämän myös itselleen niin että ne omaa liiketoimintaansa kehittäessään huomioisivat että huolehditaan myös sen työntekijäjoukon laajamittaisemmasta koulutuksen arvioinnista eli kehitetään yritystoimintaa osaavan henkilöstön osaamisresursseja edelleen edistämällä ja siinä mielessä tämä on erittäin tervehdittävä ja hyvä asia

samaan aikaan me haluamme että me olemme gmo vapaa valkuaisentuottajamaa ja meidän olisi julistauduttava gmo vapaaksi alueeksi

kolmikanta on ollut tämän maan keskeinen rakennuspalkki jolla on luotu ennustettavuutta työmarkkinoille ja sen varaan on pystynyt niin palkansaaja kuin yrittäjäkin rakentamaan huomista

arvoisa puhemies

meillä turhaan on ollut aiemmin niin että meillä on sen oman sektorinsa osalta voinut olla eräs tuotantoeläin sivussa näistä samoista palveluista

kannatan edustaja halmeenpään tekemää muutos

kolmikantaa on harjoitettu tammikuun kihlauksesta asti

kysyn tavallaan pääministeriltä

onko nyt niin että kun ek joka katkaisi nämä neuvottelut ilmoitti samalla kuinka kolmikantaisesti tästä eteenpäin sovitaan niin elinkeinoelämän keskusliiton jäsenjärjestöt tulevat sitten näihin neuvotteluihin sopimaan mahdollisista eläkeratkaisuista mitä on kolmikantaisesti tehty ja yleensä työelämäkysymyksistä joissa on aina yhteiskunnallinen intressi mukana

ehkä juuri poronhoitajilla on vielä eräs lisästressi ja avaamatta petokeskustelua on aivan selvää että ne omalle porotaloudelle koituneet vahingot joita petoeläimet tuovat poronhoitajille ovat raskas taakka ja silloin tämmöinen sijaispalvelu varmasti siinä stressaavassa tilanteessa on erittäin omiaan tuomaan sitä jaksamista ja uskoa siihen että tämä yhteiskunta tukee myös porotaloutta

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä esittää argumentteja että vastakkainasettelua ei saa suorittaa eikä siihen pitäisi ketään pakottaa mutta en ihmettele yhtään että hakaniemessä ei suostuttu yhteiskuntasopimuksen osalta painamaan päätä siihen yhteiskuntasopimuksen giljotiiniin minkä te laitoitte sinne ylle

olisi ollut parempi signaali jos tasavallan presidentti olisi ilmoittanut että hän haluaa palkkansa ja palkkionsa verotettavaksi

nyt etenemme oikeaan suuntaan

uskon että tästä on kaiken kaikkiaan hyötyä koko suomalaiselle teollisuudelle mutta myös yrittäjäkunnalle niin että henkilöstön ammattitaitovaatimuksista pidetään paremmin huolta ja se mahdollistaa suunnitelmallisen ehkä uusille tuotantoaloillekin siirtyvän teknologian haltuun ottamista

tiedotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

voisiko hallitus laittaa edes pienen toiveen kuiskata ekn korvaan etelärantaan että esittäkää te myös oma vaihtoehtonne mitenkä tästä eteenpäin mennään

onko nyt niin pääministeri sipilä että teidän aikanne ei riitäkään enää siihen että te joudutte niin monen kanssa neuvottelemaan vai toivotteko että ek vielä voisi päätöksensä pyörtää

nyt tässä keskustelussa tavallaan voisiko sanoa ensimmäisen sopankeittäjä tässä palkka alennuksessa oli kokkila ja sitten seurasi häkämies ja mikä sitten onkaan tämä linja yhteinen nimittäjä tässä asiassa sen jokainen päätelköön itse

eli tärkeintä on verotuksen progressioriman tavallaan alaspäin tuominen jota vasemmistoliitto on ponnekkaasti koittanut ajaa

hallituksen esitys sinällään oli hyvä

valiokunta on oikein kiinnittänyt huomiota juuri siihen tärkeään seikkaan että yksittäisen tuottajan kustannukset eivät saa nousta ja valiokunta omassa mietinnössään on oikein nostanut sen esille että sitä seurataan

täytyy arvostaa kuitenkin presidentin toimintaa esimerkkinä

toisaalta tulee niin kuin mieleen että työelämässä määritellään palkka työn vaativuuden perusteella ja on tietysti oleellista että jos tehtävien vaativuustaso laskee niin myös palkka tavallaan sitä myöten on sen työn vaativuuden perusteella määriteltävissä ja ehkä tässä on se oikea linja

te halusitte ottaa omistajaohjausvastuun itsellenne niin että on turha kiistää sitä että tässä tulee enemmän kuin tarpeeksi

minun mielestäni tämä tahtotila tästä mietinnöstä hyvin on luettavissa ja siltä osin erityisen huolestuneita valiokunnassa yksimielisesti olimme siitä että tämä hallinnollisen taakan lisääntyminen maataloussektorilla on jatkuvaa ja siihen pitäisi pystyä paremmin tarttumaan hallitusohjelman mukaisestikin

arvoisa puhemies

pakkolait ja toimenpiteet mitä postissa valtion kokonaan omistamassa yrityksessä tehdään ovat järkyttävää luettavaa

täytyy sanoa että sen palautteen mukaan mitä tulee tuolta ihmisiltä heidän ymmärryksensä ei riitä siihen kuinka voidaan tehdä näin

siitä huolimatta koko ajan hallinnollinen taakka on lisääntynyt tällä elintarvikesektorin alalla

me varmasti kaikki tiedämme sen että rikokset ja ammattirikollisuus ovat siirtyneet aina enemmän ihmiskauppaan ja tälle harmaan talouden sektorille missä voidaan nähdä että rangaistukset ovat huomattavasti lievemmät kuin esimerkiksi huumausaineen välittämisessä ja niin edelleen

kaikki tyynni hyviä puheenvuoroja asiaan liittyen en itse ota kantaa sen enempää tuohon eusta tulevaan säädösten tekemiseen

toisin kuin tässä on esitetty en halua syyllistää niitä ihmisiä rikkureiksi jotka ovat alisteisessa asemassa joita pakotetaan tulemaan sinne koulutukseen kouluttautumaan lakon alaiseen työtehtävään

mutta tämä on kokonaisuudessaan hyvä uudistus

kysymykseni on varmaan samaa sukua kuin tässä jo edellä esitetyt mutta omalta kohdaltani kiinnostaa erityisesti se kuinka itsensä saamelaiseksi tunteva henkilö joka täyttää ne kriteerit voi varmistua siitä että hän tulee myös näitten oikeuksien piiriin eli että on mahdollisuudet kirjautua kuten täällä edustaja autto on pystynyt tekemään

tämä on elintarviketeollisuudelle elintarviketuotantoketjulle erinomainen asia ja sitä on ilolla kannatettava

mutta haluaisin nostaa tässä kun puhutaan tulevan lainsäädännön mahdollisesta uudistuksesta että pitää huomioida tällä hetkellä poliisihallinnon omat toimenpiteet starttiaseiden luokittelemisesta ampuma aseeksi ja niitten luvanvaraisuus

mutta kysynkin pääministeri sipilä kuinka te voitte mahdollistaa tällaisen käytännön

se on oikein että meidän täytyy pohtia sitä onko kotitalousvähennyksen leikkaus tälle tasolle hyvä asia vai ei mutta ei sillä yksinomaan ole kitketty harmaata taloutta

arvoisa herra puhemies

meillä on virkakoiria joita käytetään poliisitoiminnassa meillä on tietyt rodut joilta edellytetään tämän paukkuarkuuden toteamista ja se todetaan starttiaseella

työmarkkinoiden eräs harmaan talouden laillistettu muoto on yritysten ja heidän järjestäytyessään työnantajaorganisaatioksi heidän bulvaaniensa välillä solmitut työehtosopimukset

nyt kun tässä kilpailukykysopimuksen yhtenä osana on se kolme päivää pidempi työaika niin kysyisinkin työministeri lindströmiltä ja valtiovarainministeri stubbilta jos hän haluaa vastata

tässä samalla kun saamelaiskäräjäasiaa viedään eteenpäin kuinka huolehditaan että kun tämä kuuleminen ja neuvotteluvelvoite tulee myös saamelaiskäräjillä on riittävät resurssit jotteivät muut elinkeinot joudu sitten tämän pitkän neuvotteluprosessin myötä vaikeutumaan vaikkapa kaivosala ja matkailuun liittyvät muut mahdollisuudet

mutta ne ovat kuitenkin niitä palveluntuottajia joita edelleen on ollut ja ne jotka käyttävät väärin perustein pimeää työvoimaa tekevät sitä edelleen

ja kun on kyse aseesta josta ei lähde luotia jota ei voida käyttää myöskään kaasuaseena koska siinä ei ole piippua niin on jotenkin pöyristyttävää ajatella että metsästäjät palveluskoiraharrastajat joutuisivat hakemaan lupia starttipyssyille

mutta tähän on pystyttävä puuttumaan

kiitokset myös elinkeinoministeri vapaavuorelle mutta täytyy sanoa että kyllä annan kiitokset koko hallitukselle siitä että tämä on näin nopeasti ja näin yksimielisesti voitu viedä maaliin

tässä kohtaa kun tätä uutta aselakia tullaan ehkä jo tämän kauden aikana uudistamaan pitää huomioida se että pitää keventää mutta ei kevytmielisesti

kysynkin ministeriltä

tulisiko työehtosopimuslakia muuttaa siten ettei tällainen työnantajien ja heidän bulvaaniensa välillä solmittu työehtosopimus saisi normaalisitovaa muotoa

edustaja saarakkala aloitti räväkästi sanomalla että tämä on kevyempää mutta kuten edellisessä puheenvuorossa todettiin niin osa siviilipalveluksen suorittaneista työskentelee sen siviilipalvelusaikansa esimerkiksi terveydenhuollossa ja minun mielestäni on vähän alentavaa jos edustaja saarakkala vertaa että terveydenhoitohenkilöstön työ on jotenkin kevyttä

ja totta kai kuten tässä edustaja kalmari sanoi voidaan väriä muuttaa me voimme mennä rautakauppaan katsomaan kyllähän siellä on sitten jo pinkinvärisiä vasaroitakin mutta pinkinvärinen ase ei muuta luonnettaan vaan pitää suhtautua silti kaikissa näissä asioissa sillä vakavuudella ja myöntää ne tosiseikat että ampuma aseella tehdään joukko rikoksia ja ne ovat erittäin valitettavia

onko tunnistettu hallituksessa tämä räikeä työmarkkinoiden riisto

käsiteltävänä oleva esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuksista annetun lain muuttamisesta on vailla oikeamielistä perustetta

jo käytetyt debatissa olevat puheenvuorot ovat erittäin asiaan liittyviä ja kuuluvia mutta haluaisin ministeri berneriltä kysyä oletteko pohtinut sitä voidaanko toimintoja yhdistämällä myös velvoitteita todellakin siirtää myös niille yrityksille jotka tulevat tähän kenttään koska on selkeästi nähtävissä että ne yritykset jotka tulevat tälle markkinalle toimivat kilpailukykynsä rajoilla niin että ne haluavat tehdä alimitoitettuja työehtosopimuksia ja siten hakevat itselleen hyötyä siinä markkinassa jota nimenomaan posti hoitaa sillä omalla velvoitteellaan

se pitää aina kaikessa pitää silti mielessä

sanoisin että jostakin kohtaa olisi pitänyt vieläkin enemmän lyhentää siviilipalvelusaikaa huomattavasti

työpaikkojen omavaraisuuslaskennassa ollaan ehkä liiaksikin unohdettu se että julkisten työpaikkojen osalta kunnilla ei itsellään ole juurikaan vaikutusmahdollisuuksia siinä mihinkä oikeustoimen pelastustoimen keskittymät syntyvät

arvoisa herra puhemies

on tärkeätä että eläinten hyvinvointia kaikelta osin parannetaan ja tällä siihen myös pyritään

nyt meillä suomessa samanlaista lainsäädäntöä valmistellaan mutta on pakko tässä kohtaa todeta että toivotaan että pohjoismaiden neuvostossa tai jonkun elimen osalta ruvetaan pohtimaan myös sitä kuinka suomalaisten vanhempien joita galaksin toisen vanhemman kanssa asuu norjassa pystyttäisiin yhtä lailla tasavertaisesti toimimaan näissä riitatilanteissa joissa suomalaisten vanhempien lapsi asuu toisen vanhemman kanssa norjassa että nämä kaksi kahden maan lakia voitaisiin harmonisoida niin että suomalainen vanhempi ei ole sorretussa asemassa norjalaisen viranomaisen käsittelyssä

sinällään siviilipalveluksen luonnetta pitäisi ehkä enemmänkin osata suunnata siihen suuntaan että meillä on muutakin turvallisuutta kuin sellaista jota turvataan aseilla

toki tässä kysymyksessä on nyt enemmänkin eu lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön implementointi että me saamme ne samat asiat samanlaisesti

ne menevät isojen kaupunkien isojen seutukuntien keskuskaupunkien puitteisiin ja sitä kautta vääristävät tavallaan sitä eivätkä luo potentiaalia kuntien oman elinkeinotoiminnan viriämiseen

meillä on ympäristöturvallisuutta meillä on tietoturvallisuuskysymyksiä joissa aivan hyvin siviilipalvelusväki voisi olla kuitenkin niin sanotusti isänmaan asialla hoitaessaan tämmöistä yhteiskuntaturvallisuutta tässä suomenmaassa

tämä on ollut varmasti osaltaan vaikeaa koska tässä nyt pyritään kolmella eri taholla jotka hyvin edustaja haapanen toi esille siihen että meillä korostetaan näitä vaihtoehtoisiakin pyritään siihen että koe eläinten käyttöä vähennetään pyritään siihen että vakavien ja erittäin tuskallisten kokeitten jälkeen niitä ei uudelleen ja uudelleen käytettäisi näissä erittäin paljon kipua tuottavissa kokeissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

ministeri virkkunen edellisessä käsittelyssä toi esille että pitäisi huomioida kuinka paljon vieläkin saavat ne jotka kaikkein eniten ovat menettäneet

sitä olisi tärkeä kehittää että meillä siviilipalvelusmuotoisuutta hallitusti vietäisiin siihen suuntaan että se todella hyödyttää meidän turvallisuusasioitamme

telakkateollisuus toimii itämeren tuolla puolen

on pakko sanoa kun kuunteli entisen pääministeri vanhasen nykyisen edustajan varmasti oikeutettuakin puolustuspuheenvuoroa nykyistä pääministeriä koskien niin juuri niin on

viimeisenä uutisena olemme kuulleet että ranskan valtio on yhdessä kiinalaisten kanssa tehnyt pelastuspaketin autonvalmistaja peugeotille

minun mielestäni tämä on hyvä avaus siihen että pitää huomata se että meillä vesiliikenteen muodot ovat monipuolistuneet

jos ajatellaan vaikkapa satakuntaa niin täytyy sanoa että ehkä nyt juuri ne luvut näyttävät sille mutta vuoden päästä lain voimaan tullessa luvut ovat aivan erilaiset työpaikkojen omavaraisuuden osalta

arvoisa herra puhemies